nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle työelämä tasa arvovaliokunnannyttä maalausta taidekeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdeskymmenesyhdeksäs ja se voi myös ostaa ja puhemiesneuvosto ehdottaa että valtio varaa paljon keskustelua on päättynyt ja asia

asian käsittely keskeytetään

toisen käsittely esitellään päivystyksen kuudestoistaosan nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

asian käsittely

pöydällepanoa varten esitellään kaiken sen toimiasi puhemiesneuvosto eivät tätä mietitä pannaan pöydälle kahdeskymmenesensimmäinen kolmannetta kaksituhattakaksitoista pidettävän kanslisti ylläksen eduskunnan seuraava täys on keskiviikkona kahdeskymmenesensimmäinen kolmannetta kaksituhattakaksitoista kello neljätoista

tämä keskeytetään

ymmärrän edustaja pekkarisen lennokkaan puheenvuoron hyvän tarkoituksen mutta huomautan että puhemiesneuvoston ohjeet kieltävät tämän ipadin näin monimuotoisen käytön täällä istuntosalissa

tämän asian käsittely keskeytetään edustaja kiurun puheenvuoron jälkeen ja sitten päiväjärjestyksen muut asiat viedään tänään loppuun

asian käsittely keskeytetään

varsin ansiokas pitkäjänteinen keskustelu alkaa varmaan olla lopuillaan ja lienee kohtuullista että urhea ministerimme saa tässä vielä jonkinlaisen yhteenvetopuheenvuoron ja sitten voinemme siirtyä asialistan muihin asioihin

toiseen käsittelyyn esitellään päiviä sen seitsemäs

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään päätet

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt

asialla pesinyt toiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen kahdeksastoista osia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

asian käsittely kesti

toiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen yhdeksästoista keskeytetään

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin

keskustelu on

eduskunta ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakia toki lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt osia loppuun käsi alhaalla toiseen käsittelyyn esitellään päivystysin kahdeskymmenes

sekä sammon lisäys päiväjärjestykseen listalla esittelyn asian

kankaanniemi esitti mielestäni varsin yksipuolisen kuvan hallituksen toimenpiteistä ja erityisesti minua jäi askarruttamaan toivottavasti ymmärsin väärin kun hän jollakin tavalla asetti hallituksen toimenpidevalikossa minun mielestäni aivan keskeisen toimenpiteen elikkä suomalaisen rahoitushuollon turvaamisen jollakin tavalla kyseenalaiseksi

eduskunnan seuraava täysistun torstaina neljäs kahdettatoista kaksituhattaneljätoista kello kuusitoista

kyllä kai kaikki vastuulliset analyytikot ja muut ovat ehdottomasti olleet sitä mieltä että se on ollut siellä hallituksen toimenpidejoukossa niitä aivan keskeisiä ja ratkaisevia tekijöitä

käydä keskustelua varten esitellään päivystyksen kolmaskymmenes toimena sille voi myös nostaa päätään sillä että liikenne ja viestintävaliokuntaan

viimeksi kuulin eilen joensuussa tästä erään merkittävän suomalaisen pankinjohtajan näkemyksen jossa hän antoi tukea sille että rahoitushuolto turvataan

se ei ole pankkitukea vaan on nimenomaan tukea sille että suomalaiset yritykset voivat olla mahdollisimman varmoja rahoituksensa jatkumisesta ja suomalaiset kotitaloudet varmoja siitä että ne eivät joudu ongelmalliseen tilanteeseen

arvoisat edustajat minulla on käsissäni tämä hallituksen esitys ja minusta keskustelu alkaa loitontua tästä asian ytimestä

pyydän palaamaan tähän hallituksen esityksen substanssiin seuraavissa puheenvuoroissa

olisi ehkä mielenkiintoista kuulla syvemmin onko se vain kansalaiskeskustelun tasolla vai käydäänkö sitä esimerkiksi ruotsin hallituksen piirissä

täällä on useassa yhteydessä viime päivien aikoina esitetty ajatus siitä että eduskunnalle tarjottaisiin mahdollisuus käydä puolustuspoliittiseen ympäristöön siinä tapahtuvaan kehitykseen muutoksiin liittyvää keskustelua jonkun kevennetyn valmistelun pohjalta

edustaja niikko tämä asia koskettelee siis valtiovarainministeriön ennustetoiminnoista vastaavan osaston päällikön itsenäistä ratkaisuvaltaa

kysynkin ministeriltä miten tämän uuden superministeriön toimenpiteet ensinnäkin tunnistavat tämän tilanteen ja mitenkä ne erityisesti kohdentuvat näille vaikeimman työttömyyden alueille

no niin sitten ministeri huoviselle lyhyt välitilinpäätöspuheenvuoro ja huomenna jatkamme

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kolmaskymmeneskolmas aasi voi myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

sitten ministeri

olkaapa hyvä

asian käsittely keskeytetään hot club toiseen käsittelyyn esitellä päivystyksen yhdestoista

vai

asian käsittely keskeytetään

lähetekeskustelua varten esitellään päivä riskin kolmaskymmenesneljäs osa puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

eduskunnan seuraavaa täysys on perjantaina yhdeksästoista kahdettatoista kaksituhattaneljätoista kello kymmenen

toiseen käsittelyyn esitellä päivystyksen kolmasosa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisen käsittelyssä

ainoan käsittelyyn esitellään päivystyksen neliössä asian käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö

nyt kyseessä on siis valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskansleri on täällä hallituksen aitiossa paikalla ja hän on valmiina vastaamaan kysymyksiin tai kommentoimaan jos edustajilla on jotakin huomautettavaa tai kysyttävää asian suhteen

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintä o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

meillä keskustelua varten esitellään pääverson kolmaskymmenesviides asia voi myös nousta talousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

keskustelu on päättynyt

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia

toisen käsittely esitellä päivystyksen

hienoa

keskustelu on

eduskunta hyväksyy samassa käsittelyssä sisällyttää päätetyt lakiehdotukset on tiedotusta toinen käsittely on

toisen käsittely esitellään välierissä neljästoista osa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiinsimma sekä syp

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvalio ja veti keskustelua varten esitellään päivystyksen seitsemästoista osin voimistelusta erotetaan sillä että hallintovaliot hallintovaliokuntaan

toisen käsittely edusti esitellä päivystyksen viidestoistaosa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin

keskustelu on

keskustelu on

ensimmäisen käsittely esitellä päivystyksen seitsemästoista asian käsittely painaa talousvaliokunnan mietintö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

lakiehdotuksen toinen käsittely on päätti kosia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

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt asian loppuunkäsite tähän toiseen käsittelyyn esitellään päivi rissasen kahdeskymmenesviides vuosi

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään päätetyt laki ja sen oikeutusta toinen käsittely on päätti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

on päättynyt

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällökkäämpää

toiseen käsittelyyn käsitellään päivystyksen kahdeskymmenesseitsemäs vuosi

sitten keskustelu jatkuu

asian käsittely keskeytetään

esitellään pääministeri jyrki kataisen sekä ministerien jutta urpilainen stefan wallin jyri häkämies alexander stubb jari koskinen jukka gustafsson heidi hautala paavo arhinmäki anna maja henriksson maria guzenina richardson krista kiuru merja kyllönen ja lauri ihalainen ilmoitukset muutoksista sidonnaisuuksiinsa

työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä

keskustelua ei synny asia on asiasta

lähetekeskustelua varten esitellä pääder psykolmassa asiaan puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

asian käsittely keskeytetään

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään katetulla kiertos lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

asialla kun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

toiseen käsittelyyn esitellään vain neljäsosa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiinsemmassa käsittelyssä

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia loppuunkäsite jo toiseen käsittelyyn esitellään päivä viides asiat nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä partioisimmassa käsittelyssä

keskustelu on

ainoa käsittelyyn esitellään päivystyksen kuudessa käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö kuukausi

päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakers toinen käsittely on päättynyt kosia loppuun käsi tel

pöydällepanoa varten esitellään väyrysen kuudes easy puhemiesneuvosto ehdottaata piti tapanaan pöydälle toinen kolmannetta kaksituhattakaksitoista pidettävään pääsystä hyväksyttäneen hyväksytään d

ainoan käsittely esitellään päivä seitsemäs asian käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö seits keskustelu on

arvoisa herra puhemies

aivan aluksi minun on syytä palata aiemmin tässä keskustelussa pitämääni debattipuheenvuoroon joka oli siis vastaus ed

samoin menetellään päivee seitsemän n asian osalta näytteitä

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta asia

eduskunnan seuraava ikäisyys on keskiviikkona kahdeskymmenesyhdeksäs toista kaksituhattakaksitoista kello neljätoista tömäkäisyysdumpaa c a

eduskunnan seuraavat pääsystä huomenna torstaina kahdeskymmenesensimmäinen kuudetta kaksituhattakaksitoista kello kymmenen

heinäluoman samassa debatissa käyttämään puheenvuoroon

minun täytyy tietysti pyytää ensiksi anteeksi sitä että valitettavasti en jälleen kerran osannut nähtävästi asettaa sanojani aivan riittävän ymmärrettävästi

tämä täysistuntoon pää pää

karhu huomautti minulle hänen käsityksensä minun sanomastani oli toinen kuin mitä tarkoitin

heinäluomalle hänen huolensa olevan liikuttava mutta aiheeton niin yhdistin sen tietenkin hänen arvioonsa hallituksen toimintakyvystä enkä tietenkään siihen vakavaan ongelmaan vakavaan työttömyyskehitykseen jonka uskon askarruttavan ihan oikeasti kaikkia meitä tässä salissa

arvoisat edustajat hieman tietoa siitä miten tästä etenemme

mutta arvoisa puhemies hieman minua jälleen tässä keskustelussa häiritsee tämmöinen mustavalkoisuus

elikkä minä olen monesti aikaisemminkin joutunut toteamaan sen että kun täällä käydään keskustelua sallin toki värikkään kielenkäytön ja yksinkertaistukset ja pidän itsekin niistä niin jollakin tavalla tämmöiseenkin asiaan kun käydään välikysymyskeskustelua työllisyyteen sen hoitamiseen toivoisi puolin ja toisin hieman semmoista analyyttisempää otetta eikä niin mustavalkoista asennetta kuin joissakin puheenvuoroissa tässä keskustelussa on esiintynyt

tämän asian keskustelu jatkuu sitten huomenna tarkemmin määriteltynä ajankohtana